jos toiminnot myydään niin kuinka hallitus varmistuu siitä että tehdas säilyy suomalaisessa omistuksessa jolloin turvataan suomalaiset työpaikat

monet seniorikansalaiset puhuvat varsin yleisesti niin sanotusta kaksoisverotuksesta jolla he tarkoittavat sitä että on tehty osa työuraa täällä suomessa jota on jatkettu sitten eläköitymiseen saakka ruotsin puolella ja kun he sitten muuttavat takaisin suomeen viettämään eläkepäiviään niin heitä verotetaan ankarammin koska ruotsista tullut eläke lasketaan tuloksi täällä

kysynkin nyt ministeri stubbilta onko hallituksen piirissä pohdittu suunniteltu tai keskusteltu siitä että tämä suoranainen epäkohta voitaisiin ihan oikaista

arvoisa herra puhemies

on totta että kyky nostaa turvetta on suoraan riippuvainen säästä

hallitus ei voi sen enempää kuin oppositiokaan vaikuttaa säihin ja sateisiin mutta hallitus voi toisin kuin oppositio vaikuttaa turvetuotantoalueiden määrään helpottamalla lupapolitiikkaa

tämä oli erinomaisen hyvä ja selventävä tieto jotta ei tule salille sellaista väärää käsitystä että joillekin henkilöille tai joillekin ryhmille mahdollistettaisiin helpompi tai toisenlainen pääsy poliisikoulutukseen

hallituspuolueiden edustajat myös vihreät puhuvat auliisti ja kauniisti kotimaisen energian puolesta mutta jostain syystä puheet eivät vain kanna tekojen tasolle sillä mustaa uusiutumatonta kivihiiltä tuodaan maahamme yhä enemmän ja enemmän

mikäli tulkitsin nyt oikein niin edustaja kari ei tätä tarkoittanut ja voimme olla turvallisin mielin siinä suhteessa että kaikille se kynnys on ihan yhtä matala tai yhtä korkea

arvoisa herra puhemies

minä tarkastelen tätä lakiesitystä vesiliikenteen valvontaa tehneen kannalta ja kiinnitin huomiota pariin seikkaan

arvoisa herra puhemies

tai hänen kykynsä tehtävän vaatimiin suorituksiin on huonontunut

monissa puheenvuoroissa on haikailtu leveämpien hartioiden ja niiden kautta saatavan laajemman vastuun perään

mieleeni nousi kysymys miten tämä huonontunut kyky määritellään

vaatiiko täyttynyt teko konkreettisen vesiliikenneonnettomuuden vai riittääkö tunnusmerkistön täyttämiseen pelkkä abstrakti vaarantamistilanne

luulen näin että tässä salissa me emme kykene sitä selvittämään emmekä opettamaan laitetaanko seiskan päälle viiva vai ei

ihan käytännön valvontatyötä tehneenä voin todeta että olisi äärimmäisen yksinkertaista ja selkeää kaikille mikäli tämä promilleraja olisi jokaiselle sama

jotta tämä laajempi vastuu laajempi konsensus saavutettaisiin ja loppuisi tällainen sanan säilällä miekkaileminen tässä salissa niin esitän että perustetaan työryhmä johonka tulee edustus kaikista eduskuntapuolueista

minä vanhan liiton miehenä kannatan tällaista perinteistä äänestämistä mutta uudistusmielisenä edustaja lauslahdella on ollut oikein hyviä puheenvuoroja

se on tavattoman vaikeaa esitutkintaa tehdessä osoittaa onko tämä henkilö ollut nyt sitten huviajelulla vai onko hän tehnyt työtä tai jotakin muuta

mikään ei estä ottamasta rinnalle sellaista sähköistä laitetta jolla käsialastaan hieman epävarma äänestäjä pystyy varmentamaan että numero tulee varmaankin oikein ja eksaktisti

näyttökysymys on tietysti sitten vaikea hahmottaa onko se esitutkintaa suorittavalla vai onko se tällä veneilijällä mutta joka tapauksessa syyttämättäjättämispäätökset ovat varsin yleisiä

tässä on edustaja lauslahdella taikka sitten edustaja halla aholla erinomaisen hyvä ajatus että voi laittaa siihen vaikkapa jonkun tietyn tyyppisen printterin

silloin kun laki kirjoitetaan niin yksinkertaisesti että tulkintoja ei tule niin sitä on vähilläkin resursseilla kohtuullisen helppo valvoa

vanhana reserviläisenä ja pioneerikapteenina sydäntä lämmittää kuunnella tämä kokoomuksen suunnalta ja myöskin muualta tullut puolustelu että jalkaväkimiinat ovat tarpeellisia

edustaja sasi käytti erinomaisen puheenvuoron kun hän sanoi että voisi olla mahdollista siirtää ja lykätä tätä päätöstä tulevaisuuteen

kun edustaja sasi tässä totesi taannoin että kyseessä on euroopan talouden pelastaminen tai kyse oli euroopan talouden pelastamisesta niin kysynkin arvoisalta pääministeri kataiselta

vähäisessä määrin liikenteenvalvontaa tehneenä totean että kun tässä puhutaan liikenteenvalvonnasta niin usein puhutaan nopeusvalvonnasta mutta toki liikenteenvalvontahan on ajotapavalvontaa kuljettajan kunnon valvontaa ajoneuvokaluston valvontaa

kuinka euroon kuulumattomat ruotsi ja iso britannia ovat osallistuneet tähän euroopan talouden pelastamiseen palomuurin rakentamiseen ja mitkä ovat näiden maiden vastuut

kun ministeri wallin ilmoitti että tämä juna ei mene natoon vaan ottawaan niin rohkenen epäillä onko ottawa vaan väliasema jonka takana on sitten nato

mutta vain ja ainoastaan se kuljettajan ja ajoneuvoyhdistelmän fyysisesti pysäyttävä poliisi toteaa kuljettajan kunnon tarkastaa onko hänellä ajo oikeutta puhalluttaa ja tarkastaa myöskin sen onko alkoholin taikka lääkkeitten vaikutuksen alaisena

arvoisa herra puhemies

sen takia tämä tupakkalaki minua hämmentää tai kun koskaan en ole polttanut niin ihmettelen sitä että tämä on tavattoman tiukka

näissä kunnissa on ollut ohut hallintorakenne joka on taannut sen että kunnan viranhaltijat ovat tunteneet kuntalaiset ja kuntalaiset viranhaltijansa

tässä kielletään sitä sun tätä ja ihmettelen sitä että kun näin tiukat kiellot asetetaan niin kuinka näitä voidaan valvoa

suurkunnat merkitsevät vääjäämättä laajempia hallintorakenteita ja erilaisia hallintohimmeleitä jotka vieraannuttavat kuntalaiset ja kunnan viranhaltijat toisistaan

mutta nyt kun paikalla on ministeri niin kysyn koska me saamme vastaavantasoisen ja yhtä tiukan lain koskemaan alkoholia

koska tällainen laki kohdennetaan myöskin alkoholimainontaan

arvoisa herra puhemies

epäilty noudetaan kuulusteluun mikäli hän ei sinne jostain syystä halua vapaaehtoisesti mennä mutta asianomistajan on tultava omalla kustannuksellaan vaikka taksilla taikka kävellen ja todistajan samalla tavalla

mikäli henkilö x on saavuttamattomissa taikka hänen saapumisensa avustamaan päämiestään kestää useita päiviä tulee ongelmia ainakin niissä tilanteissa joissa on suoritettu kiinniotto ja kiinni otettua esitetään pidätettäväksi

poliisin ammatti on sellainen että työntekijä jo ammattiin valmistuessaan voi perustellusti odottaa jossakin elämänsä vaiheessa kohtaavansa työtehtävässä fyysistä vastarintaa

määräajat alkavat kulua kiinniottohetkestä ja kiinni otettu on päästettävä vapaaksi määräajan umpeuduttua riippumatta siitä onko häntä saatu ylipäätään kuulusteltua

arvoisa herra puhemies

nyt kun monet metsät ja metsälöt ovat vanhojen iäkkäiden omista jien hallussa heillä ei välttämättä enää ole elämässään akuuttia rahan tarvetta eikä ole tarvetta silloin myöskään myydä sitä puuta

jokainen voi pohtia kenen on vastuu kun fyysisen voiman heikkenemisen seurauksena aikaisemmin tavallisesti hallittu voimankäyttötilanne muuttuukin hallitsemattomaksi hätävarjelutilanteeksi

jos metsät luovutettaisiin nuoremmille omistajille ja nuoremmilla monta kertaa rahantarve on suurempi perustetaan perheitä rakennetaan taloja koteja ja muuta niin olisi myöskin motivaatiota myydä sitä metsää

hyvässä fyysisessä suoritustilassa oleva kolmekymppisten poliisimiesten muodostama partio olisi ottanut häiritsevän ja väkivaltaisen henkilön hallintaan sallituilla voimankäyttötavoilla ja ilman että kiinni otettava henkilö olisi kyennyt suuremmin kiinniottoa vastustelemaan

mielestäni meidän olisi jo korkea aika kiinnittää huomiota rikoksesta epäillyn asemasta myös rikoksen uhriin ja pohtia ihan vakavasti sitä kuinka rikoksen uhria hänen asemaansa ja myöskin todistajien asemaa voitaisiin parantaa

onko hallituksen keskuudessa pohdittu sitä että jos lievennettäisiin perintö ja lahjaveroa niin tätä kautta vauhditettaisiin näitä tilojen siirtymisiä nuoremmille ja sitä kautta myöskin sitten vauhditettaisiin ehkä puun kiertoa tuonne teollisuuden rattaisiin ja sitä kautta saataisiin sitten näitä lievennettyjä veroeuroja takaisin yhteiskuntaan

poliisimiesten työturvallisuus ja myös kiinniotettavan oikeusturva olisivat olleet parempia sillä kiinniotettava olisi syyllistynyt korkeintaan haitantekoon

jos vastaavaa tehtävää suorittaa senioripoliisien partio jonka fyysinen suorituskyky ei enää ole sama kuin nuoremmilla ja kun tämä partio kohtaa vastarintaa eikä enää kykene hallitsemaan tilannetta normaaleilla voimankäyttötavoilla kuten edustaja packalen tuossa totesi tilanne saattaa pahimmillaan johtaa jopa hätävarjeluun ja ampuma aseen käyttöön

ministeri virkkunen totesi puheessaan

palveluiden keskittämisen uskotaan parantavan asiakaspalvelun laatua mutta vasta pidemmän ajan kuluessa toimintatapojen ja työkalujen yhtenäistyessä

otan esimerkin syntymäkotikunnastani alajärveltä

tällaisessa tilanteessa koetellaan sekä tehtävää suorittaneiden poliisimiesten että vastarintaan syyllistyneen henkilön oikeusturvaa

poliisin perustehtävä on pitää yllä yleistä järjestystä ja turvallisuutta

näihin päiviin saakka kansalaiset ovat pääasiassa voineet luottaa siihen että suomalainen poliisi kykenee tuon tehtävän menestyksellä hoitamaan

valitettavasti vain me emme tälläkään lailla pysty säätämään sitä että tehtävälle tulevilla poliisimiehillä on senioripoliisien elämänkokemus ja kolmekymppisten fyysinen suoritustaso

kuinka te ymmärrätte että tässä tapauksessa tai tässä tilanteessa olisi asiakaspalvelu parantunut

arvoisa puhemies

itse olen saanut olla muutamia kertoja käräjäsalissa seuraamassa lautamiesten työskentelyä ja voin vaan sanoa että äärimmäisen tehokasta ja hyvää toimintaa

tällaisten kokeneitten lautamiesten maalaisjärjen tuominen oikeussaliin on äärimmäisen tärkeää ja äärimmäisen välttämätöntä ja niin kuin näissä useissa puheenvuoroissa on tullut esille lautamieheksi valikoituu henkilöitä joilla ei ole enää elämässä niin sanottua pätemisen tarvetta vaan he kykenevät objektiivisesti tarkastelemaan kulloinkin käsiteltävää asiaa ja tuomaan siihen sitä maalaisjärkeä ja näin monta kertaa auskultoivaakin oikeuden puheenjohtajaa auttamaan

arvoisa herra puhemies

edustaja rajamäki käytti erinomaisen puheenvuoron ja myöskin edustaja tolvanen hyvin sovittelevan asiallisen puheenvuoron

arvoisa ministeri te luettelitte tuossa hyviä asioita joita tällä uudistuksella pyritään entisestään parantamaan mutta tämä on mielenkiintoinen tilanne että kun tuottavuusohjelman tavoitteena on keventää hallintoa ja vahvistaa operatiivista tasoa niin mitä ilmeisimmin käykin juuri päinvastoin

onko tämä edustaja katajan oma ajatus vai edustaako tämä hallituksen yleistä kantaa ja jos edustaa niin onko pohdittu sitä millaisia vaikutuksia ja seuraamuksia tällaisella metsämaksun taikka kiinteistöveron käyttöönotolla millaisia vaikutuksia ja seuraamuksia täällä olisi esimerkiksi paljon puhuttuihin jokamiehenoikeuksiin

toivon että lakialoite menee läpi

herää kyllä kysymys että kun vasemmalla kädellä otetaan ja oikealla annetaan niin mistä tästä säästöjä tulee

meille on ilmaantunut noin miljardin euron tilaamaton ja ylimääräinen lasku ja jätän ajanpuutteen vuoksi sanomatta mistä tuo lasku on tullut

tähän uskoen moni kunnan luottamushenkilö on toiminut voimaloiden rakentamisen puolesta

voimaloita rakentavat ulkomaille rekisteröidyt yhtiöt kotiuttavat suomalaisten veronmaksajien tuulituet ja jättävät voimaloiden sijaintipaikkakunnille vain murto osan tuotosta

nykyisessä erittäin kireässä taloustilanteessa on mielestäni aihetta kysyä kuinka pitkään yhteiskuntamme kestää tällaista sähköntuotannon tukemista

mielestäni huomattavasti parempi vaihtoehto olisi tuottaa sähköä kotimaisella hakkeella ja turpeella

arvoisa herra puhemies

jos kataisen hallituksen uhkaus kuntaliitoksista toteutuu merkitsee se sitä että kansalaisten peruspalvelut vähenevät vielä tästä nykyisestäkin esimerkkinä vaikkapa vaan rakennusluvat joita joudutaan hakemaan entistä kauempaa

tuulivoimapaikkakunnilta kantautuu huolestuttavia uutisia siitä että lapset ja nuoret kärsivät rakennusten läpi tunkeutuvan matalataajuisen melun aiheuttamasta häiriöstä

kunnioitettu puhemies

meillä on oikeuksia ja velvollisuuksia etuoikeuksia ei saa olla kenelläkään

kiitoksia

kenenkään lailla suojattua oikeushyvää ei saa loukata ei missään tilanteessa eikä millään oikeudettomalla perusteella

jos hyväksikäyttötapaus paljastuu rikokseen syylliseksi todettu saa ansaitsemansa rangaistuksen mutta rikoksen uhri elää tapahtuman kanssa lopun elämäänsä

on valitettavaa että on henkilöitä jotka vaativat muilta suvaitsevaisuutta siis hyväksymään heidän mielipiteensä ja ajatusmallinsa mutta nämä samat henkilöt eivät suvaitse sitä että on myös toisenlaisia mielipiteitä

herra puhemies

kun ottaa huomioon yhdysvaltojen tekniset tiedustelulennokit ja satelliitit minun on erittäin vaikea ymmärtää ja käsittää että tällaista unikonviljelyä voitaisiin tehdä salassa se mitä todennäköisimmin on jonkin sotilasliittoutuman tiedossa